valtion roolin vahvistuminen tämä ei ole vielä totta mutta tätä ollaan paraikaa miettimässä euroopassa uhkaa kaiken aikaa

kun näin on niin tässä tilanteessa se ratkaisu mistä tässä on kysymys että asumisen kustannuksia ollaan lisäämässä ennen kaikkea niille jotka monta kertaa juuri pakon edessä joutuvat muuttamaan on kyllä aika kyseenalainen ratkaisu

minä uskon että kun ihmiset alkavat sisämaassa näkemään että kivihiilikasat uudestaan ilmestyvät niihin maisemiin mistä kerran niiden kuviteltiin lähtevän pois ja minne kuviteltiin suomalaisen kotimaisen energian tulevan tilalle niin myöskin julkinen paine ihan kansalaisten keskuudessa alkaa nousta tätä politiikkaa vastaan

mutta nämä vaativat tehtävät pitää koota sitten maakuntalaajuisesti niin kuin täällä kerroin erikoissairaanhoito ja perusterveydenhoito ja yksikanavaistaa se rahoitus

arvoisa puhemies

onko hallituksella tähän talouden tilanteeseen istuvaa pohdintaa ollut siitä mitkä valtionyhtiön roolit oikein voisivat olla

monesti siellä on ymmärretty kuinka ikävä asia se on jos asumisen kustannukset nousevat mutta siellä ei taida olla tällä hetkellä yhtään edustajaa paikalla

kolmas kategoria niitä esityksiä joista tämä meidän esityksemme kokonaisuus rakentuu ovat ne pääomittamiset joihin meidän mielestämme myös pitää varautua

laihdutusteen sementinkäsittely on

edustaja heinonen kun te aivan oikein hehkutatte sitä kuinka hyvin suomi hoiti ne velvoitteensa mitkä meille kuuluivat niin siitähän aivan oikein juontuu sitten seuraava vaade

mikä on se virallinen linja mitä hallitus siellä ajaa

ja jatkossa niin kuin minä sanoin se pitemmän tähtäyksen askel voi olla sitten se että perusterveydenhoidon erikoissairaanhoidon tehtävät kootaan yhteen sen ammatillisen koulutuksen ja vahvempien liittojen kanssa ja sitten

arvoisa puhemies

samalla tavalla kuin sen seikan sosiaalisen oikeudenmukaisuuden myös aluekehityksen kannalta myös esimerkiksi yrittäjyyden kannalta ja tämän tyyppisten asioitten monien muidenkin asioitten kannalta kaikella sillä mitä ilmastokysymyksessä ratkaistaan on merkitystä ja niistä ne ratkaisut tehdään eri yhteyksissä niin kuin täällä sekä kristillisen liiton edustajat että vasemmistoliiton edustajat aivan oikein ovat todenneet

näillä saatesanoilla jotka siirtyivät nyt jo vähän laajempaan uusiutuvan kuvioon tätä esitystä siihen liittyvine muutamine erityisongelmineen joita vielä pitää valiokunnassa katsoa pääpiirteissään mielestäni voi puoltaa

minä kuuntelin kaksi valtiovarainministerin puhetta

nyt siirrymme varsinaiseen puhujalistaan

jos joku täällä on keskittynyt jakamaan omissa puheenvuoroissaan niin kyllä valtiovarainministerin puheenvuorot olivat siitä oiva näyttö

tutkimukset sekä saksassa ja muuallakin euroopassa että myöskin suomessa meillä vttn toimesta tehdyt eivät todista mitään sellaista mistä nuo väitteet ovat kielineet

ja se vaatii mielestäni kuin joku on kaiken lisäksi sitten vielä on käynyt niin että myöskään suomalaiset yksityiset sijoittajat eivät ole tehneet näitä riskisijoituksia näihin ongelmamaihin juurikaan

myönnän vielä vastauspuheenvuorot edustajille kivelä tuppurainen ja andersson ja edustaja wallinheimolle tietysti

mitkä ovat ne yhtiöt joissa kenties voitaisiin luopuakin omistajuudesta ja sieltä saatuja tuloja käyttää sitten muuhun talouden pyörien pyörittämiseen

osteri pekkarinen vasta kisojen arvoisia arvoisa puhemies

linjan selkeyttämisen aika totisesti näissä asioissa on

siis suomi on hoitanut julkisen taloutensa niin kuin piti eivätkä suomalaiset sijoittajat ole lähteneet seikkailemaan näille vesille joista riskit ovat nyt meidän sylissämme

arvoisa puhemies

päinvastoin autonvalmistajat ja polttoaineitten valmistajat ovat tiedeyhteisön kanssa yhteisissä statementeissa voineet todeta että tämä standardi joka on hyväksytty sekä saksassa että koko lailla samanlainen standardi meillä suomessa ja joka suurin piirtein semmoisenaan on käytössä ranskassa ja jota myös portugali ja espanja ovat ottamassa käyttöön sopii tietyn ikäisiin automerkkeihin

arvoisa puhemies

olin kyllä aika lailla lähellä ihan suorastaan liikuttua sen vahvan paatoksen edessä mitä ed

mutta mitä ovat ne toimet mitkä työllisyyden ja yrittäjyyden ja uuden kasvun aikaansaamiseksi hallitus tässä budjetissa esittää

nämä kaksi vahvaa syytä mielestäni puoltaisivat erittäin vahvasti sitä ajattelua mitä keskusta tässä edustaa että kantakoot nyt ne maat ja hallitukset vastuun omien sijoituskin sijaisia tee sitä työtä sijoittajainstituutioittensa siis pankkien ja muiden sijoittajainstituutioittensa vastuista mitä nämä ovat ottaneet

meillä on kolme tärkeätä instituutiota teollisuussijoitus aloitusrahastoyhtiö vera ja myöskin sitten finnvera ja jotta nämä pystyvät vastaamaan sekä oman pääomaehtoisen että riskirahan siihen kysyntään joka kasvaa silloin kun finanssisektori joutuu ja on jo joutumassa ja joutuu entistä tiukemmalle on erittäin tärkeää että näillä on riittävästi muskeleita

arvoisat edustajat

rönni osoitti yksityistä omistusoikeutta ja omaisuudensuojaa kohtaan

automerkit itse ovat velvollisia kertomaan mihinkä se sopii ja mihinkä ei

tuossa mietinnössä sinänsä ja talousvaliokunta antoi siihen pienen oman osuutensa on monia sellaisia aineksia mitä pitäisi tehdä

rönni silloin paikalla niinä vuosina kun erilaisilla kaavoilla naturoilla ja muilla vastaavilla kaavoilla otettiin minunkin suvun jäseniltä niitä omaisuuksia käyttöoikeuksia pois taloudellisia suureita mitkä liittyivät näitten ihmisten omistamisiin siellä ja täällä eri puolilla maakuntia

kantakoot saksa yhdysvallat ranska ja muut maat nyt vastuun siitä jos heidän sijoittajansa häviävät kreikan espanjan tai italian tapauksissa

toisekseen me esitämme suomalaiseen kaivostoimintaan suomalaisen omistuksen siinä lisäämiseksi erillisen kaivossijoitusyhtiön perustamista

nykytiedon valossa nuo epäilyt eivät siis ole perusteltuja

pyydän muitakin jotka haluavat käyttää vastauspuheenvuoron nousemaan ylös ja painamaan v painiketta

nyt varsinaisia puheenvuoroja

mutta ehkä vielä enemmän pitäisi laittaa voimavaroja niihin muihin politiikkalohkoihin kuin itse puuntuotantoon se on tärkeää että siihen kiinnitetään huomiota mutta pitäisi kiinnittää huomiota kaikkiin muihinkin osa alueisiin joittenka edistyminen vaikuttaa myös siihen että tuo puu saadaan liikkeelle tullen verotukseen edelleen logistiikkaan alan uusimpaan tutkimukseen ja moneen muuhun vastaavaan asiaan

ja jos on vaarassa että nämä pankit tai muut rahoittajat menevät nurin olkoon se noiden maiden hallitusten asia huolehtia omista pankeistaan eikä niin kuin nyt tapahtuu

nämä kaksi esimerkkiä vaan siitä että keskustassa me emme vain pety siinä että te ette luo uudelle kasvulle eväitä vaan te viette mattoa alta pois siitä vanhastakin mitä me yhteisesti edellisen hallituksen aikaan rakensimme

meidän mielestämme nyt on korkein aika rohkaista niitä suomalaisia jotka ovat epävarmoja siitä miten ja mihin tämä maailma menee mutta mieluusti sijoittavat suomalaiseen

ja juuri näinhän se on

nyt vastuuseen joudumme tulemaan myöskin me maat jotka olemme hoitaneet tämän oman julkisen taloutemme ja maat joidenka rahoitusinstituutiot eivät ole lähteneet näille seikkailujen teille

mitä tulee ensinnäkin maatalouden energiaveron palautukseen niin kannattaisi ehkä pikkasen vielä tätä historiaa käydä läpi mistä juontuu se esitys joka vielä tällä hetkellä on voimassa jonka hallitus meinasi katkaista

ja nyt se suomalaisuus se tärkeä suomalaisuus mihinkä voidaan sijoittaa mihinkä voidaan rohkaista sijoittamaan on nimenomaan suomalainen kaivostoiminta

mitä vielä tulee tähän ervvhen edustaja zyskowicz juuri silloin olisi pitänyt toimia noin kuin te sanotte kun ervvtä rakennettiin kaksinkertaistettiin

nyt nämä jotka siellä ovat kaivaneet ovat muutaman vuosikymmenen kaivaneet lemmenjoella ja voivat nyt sitä työtä vielä siellä jatkaa

kun täällä edustaja männistö veti äsken johtopäätöksen että minä en ole huolestunut teollisuudesta ja niin pois päin tai että mitä mankalasta ja niin pois päin niin en kannata sitä että mankala yhtiöille tämä kohdentuu en kannata sitä että teollisuudelle tämä kohdentuu

suomalainen kaivostoiminta jonka jatkoaskelissa kun niitä otetaan on äärimmäisen tärkeää että huolehditaan kaivostoiminnan ympäristövaikutteista sekä vesistöhaitoista että muista ympäristörasitteista ja että aina kun mennään eteenpäin sillä alalla katsotaan tarkkaan että mainittuja ympäristöongelmia ei sitten aiheuteta

arvoisa puhemies

valitettavasti en voinut olla äsken debatissa täällä oli erittäin tärkeä muuan muu asia jota jouduin hoitamaan mutta sen verran kerkesin kuulla kuitenkin valtiovarainministerin kommenttia että siihen on kyllä ihan pakko kommentoida

veikka gustafsson ja kumppanit tekevät sitä lapiolla mutta kun minä siirryin pienen matkan vähän kauemmaksi niin lapiosta ei ollut tietoakaan valtaosassa sitä prosessia millä se homma siellä tapahtuu

arvoisa puhemies

ensinnäkään tämä ei ole työ ja elinkeinoministeriön tai minkään muunkaan ministeriön asia tiedottaa kuten ei ole ylipäänsä tämän uuden polttoaineen laadun valinta

hän väittää että evm sen sisältöisenä mitä se nyt on on jotenkin tiukempi ja suomen kannalta turvallisempi evm siis pysyvä kriisirahasto kuin se alun perin sovittu kriisirahasto se jonka sopimisessa esimerkiksi minä olin aikanaan hallituksessa ja eu ministerivaliokunnan ja talouspoliittisen ministerivaliokunnan jäsenenä mukana

mutta kumpikaan edustajista ei ole millään tavalla käynyt sitä filosofiaa läpi mistä pohjimmiltaan koko tämä ilmiö tulee